jos meillä lähtee koko sosiaali ja terveydenhuolto pois kunnista meiltä lähtee esitetyn mukaisesti toinen aste pois sieltä työllisyyden hoito niin me olemme pikkuhiljaa semmoisessa ranskalaisessa mallissa missä on pormestari joka hoitelee niitä kukkaistutuksia koska kunnilla ei ole enää mitään tehtäviä

puolitoista miljardia tasaveroja kaikille niille ihmisille jotka käyttävät sähköä lämmittävät taloja ostavat ruokaa tai tarvitsevat vaatteita

mutta se suuri huoli on siinä se miten toteutuu se kytkös siihen kuntaan koska tulee itsehallintoalue tämän mallin mukaisesti johon valitaan vaaleilla ja joka kerää verot jolloinka sillä kunnalla ei ole enää mitään sananvaltaa kuten siinä edellisessä mallissa sotessa jossa se olisi ollut kuntayhtymä

jos ajattelen kymenlaakson maakuntaa jossa on todennäköisesti tulevaisuudessa kolme kuntaa niin saa olla varsin pieniä hankkeita jotka voidaan päättää sitten maakuntatasolla jos liikuntaneuvostot ovat pelkästään tämän kokoisia ja maakunnalle alisteisia

tämä jos mikä on minun mielestäni tasaveroa ja vastuun siirtämistä ei suurituloisille vaan pienempituloisille tasaisesti kaikille

mikä on kunnan rooli tulevaisuudessa

meidän pöydillämme ovat ne paksut tiiliskiven kokoiset pinot näitä lakiesityksiä jotka tulevat muuttumaan tässä samalla

mutta muun muassa liikunnan osalta joudutaan avaamaan liikuntalaki joka ei tässä nipussa vielä ole vaan se tulee nyt käsiteltäväksi myöhemmin

näistä syistä olisin toivonut että hallitus olisi ottanut lusikan kauniiseen kouraan ja kuunnellut niitä asiantuntijoita jotka ovat tätä asiaa pohtineet

näiden vanhempien tilanteessa huolestuttavaa on myöskin heidän jaksamisensa joka vaikuttaa lapsiin lasten arkeen niin että meillä tiedetään nyt jo lapsille tehdyistä selvityksistä kuinka lapset jättävät harrastamatta jättävät ostamatta vaatteita ja erottuvat omasta mielestään paljonkin toisista lapsista

tähän kohtaan meillä on oma veromalli josta muun muassa tämä pääomavero josta täällä on tänä iltana paljon puhuttu on yksi versio

meidän oma mallimme on ollut jokaisessa budjettikeskustelussa ja se on myöskin se millä eduskuntavaaleihin lähdetään täysin tasapainossa

arvoisa herra puhemies

kilpailulaki ja kuntalaki ovat molemmat kiitos puhemiehen nyt yhtä aikaa puhuttavissa ja molempiin on useampi peruste

yksi peruste on se että meillä on euroopan unionista tulevat velvoitteet joissa on jo muutama vuosi sitten ensimmäisen kerran tullut tieto siitä että liikelaitosmalli elinkeinotoimintana markkinoilla toimivissa yhtiömuodoissa ei ole enää suotava eikä mahdollinen vaan on tehtävä yhtiöittäminen

tuo on kaunis ajatus siitä elinvoimaisesta kunnasta mutta entä jos siellä ei ole mitään kytköstä ei ammattikorkeakouluun ei ammatilliseen koulutukseen siellä on ehkä se peruskoulu

jo tälläkin hetkellä yhteisesti on tehty näitä elinvoima vetovoimatekijöitä mutta jos ei siellä ole mitään mahdollisuutta ja jos tällä mallilla vielä mennään niin että kunnan verotusoikeutta ruvetaan rajoittamaan koska pitää suunnata ne rahat sinne itsehallintoalueelle niin mikä on se elinvoimatekijä minulle se ei ole vielä tässä kohtaa selvinnyt jos kaikki nämä palvelut edustaja torniaisen mukaan työllisyyden hoidosta ja kaikesta muusta on siirretty pois ilman että kunnalla on mitään kytköstä sinne päätöksentekoon

kunnalla on siis mahdollisuus joko tehdä yhtiö tai toisaalta ottaa toiminnot omaksi toiminnakseen

arvoisa herra puhemies

ehkä ei ole ihan realismia palata satamalautakuntaan jos ajatellaan vaikka kotkahamina seudun sataman kohdalta mutta miksei se joidenkin pienempien yhtiöiden kohdalla voisi olla hyvinkin realistinen vaihtoehto

tässä budjettiesityksessä näkyy hyvin hallituksen tahto jossa nuorisotakuu turvataan koulutuspaikkoja pitämällä ja toisaalta nuorten aikuisten osaamisohjelman jatkomahdollisuudella eli lisärahoituksella

meillä tasapuolinen kilpailu siinä kohtaa kun toimitaan markkinoilla ja pidetään markkinaehtoista hintaa on tietysti se millä pystytään järjestämään yritysten toiminnan mahdollisuudet realistisiksi ja reiluiksi

minusta tämä on vaihtoehto sille toisentyyppiselle oppisopimuskoulutukselle

tässä äskeisiin edustaja jaskarin ja edustaja auton puheenvuoroihin liittyen kyllä näen että kunnallisten lakisääteisten palveluiden jotka tässä on rajattu ulos kuten monopoliluonteisten palveluiden tulee olla tästäkin eteenpäin ainoastaan ja vain kunnan järjestettävissä olevia niin ettei tarvitse avata kaikkia palveluita kilpailulle eikä tarvitse ensisijaisesti kunnan ajatella että kunnan yritykset pystyvät tuottamaan niitä palveluita vaan kyllä kaikissa on nähty että se hyöty on siitä että kunnalla on samoja toimintoja myös omana toimintanaan järjestettävänä

maltan pitäytyä yhdessä puheenvuorossa ja kysyn toiselta ministeriltä arhinmäeltä

millä keinoin urheilujärjestöt saadaan ottamaan vastuuta liikkumattomien toiminnasta

toiset poikkeukset joihin myös äsken viitattiin ovat nämä vähäisessä määrin markkinoilla toimimisen kriteerit joista siis liikevoittoon tai tuottoon perustuva määritelmä on yksi ja yksi on se kuinka pitkillä aikajaksoilla yhtiöt voivat toimia markkinoilla

määritelmä elinkeinotoiminta on se minkä talousvaliokunta kirjasi tähän omaan mietintöönsä ja se tuli varsin selkeäksi

jos kunta vaikkapa järjestää urheiluhallin ja vuokraa sieltä vuoroja urheiluseuroille tai vaikkapa joihinkin tapahtumiin niin pääasiassa sen urheiluhallin tehtävä on kansanterveydellinen ihmisten liikuttaminen eikä se tarkoita sitä että viereen rakennettava yksityinen halli edellyttäisi sitten kunnallisen hallin yhtiöittämistä ja hintojen laittamista sillä perusteella samalle tasolle

kyllä julkisten etenkin lakisääteisten palvelujen mutta myöskin yleisten palvelujen joiden voidaan katsoa palvelevan yhteistä hyvää tulee olla tässä eri käsittelyssä

kilpailulain puolella tämä kilpailu ja kuluttajaviraston ratkaisumahdollisuus selkeämmät keinot puuttua ja antaa huomautuksia ja sanktioita on tietenkin hyvä mutta tässä kohtaa talousvaliokunta erityisesti kiinnitti huomiota siihen että ensisijaisesti ja varmaan lähes kaikissa näissä tapauksissa on mahdollista tehdä se konsultoiden sovitellen ja neuvotellen joka on tietenkin kaikkien osapuolten osalta huomattavasti parempi vaihtoehto

arvoisa puhemies

pari ongelmallista kohtaa tähän mietintöön sisältyi joista katson että työterveyshuolto oli ihan perusteltua jättää lisäselvityksien kohteeksi sillä ei ole mitään tolkullista syytä jakaa nykyisin hyvin toimivaa työterveyshuoltoa siitä syystä että osa pitäisi yhtiöittää niin että sairaanhoitoa pitäisi järjestää toisella tavalla ja ennalta ehkäisevää terveydenhuoltoa toisella tavalla

on totta että joudutaan tälläkin ministeriöalueella leikkauksiin ja valitettavaa on myöskin lähialueyhteistyömäärärahojen väheneminen

edustustojen sulkeminen maailmalla on tietenkin myös teollisuuden osalta haaste ja toivonkin että finpro omilla toimillaan pystyy sitten vastaamaan siihen yritysten kansainvälistymiseen ja sitä kautta saamme suomalaista tuotetta myöskin vietyä

toinen mihin ei ole tässä mietinnössä otettu kantaa on sitten ehkä enemmän hankintalain puolelle liittyvä asia mutta tulee tällä hetkellä ongelmana vastaan monessa kohdin ja se on se mitenkä järjestöt ja yhdistykset voivat toimia markkinoilla sillä tällä hetkellä paine siihen että yhdistysten on yhtiöitettävä toimintansa ollakseen samalla viivalla ei tunnu hyvältä versiolta sillä vapaaehtoinen ja kansalaistoimintaan perustuva aatteellinen toiminta ei tunnu jotenkin markkinalogiikkaan sopivan ainakaan oman ajattelun ja arvomaailmani kanssa

ja se on mielestäni seuraava pohdittava asia että miten me turvaamme tämän suomalaisen kolmitahoisen palveluiden järjestämismallin jossa kunta julkinen puoli voi järjestää ja sitten hankkia jotkut palvelut järjestöiltä tai yrityksiltä

palaan saman tien tähän meriliikenteeseen

sosialidemokraatit ovat esittäneet omassa vaihtoehtobudjetissaan väylämaksujen puolittamista mikä antaisi kilpailukykyä satamien kautta kulkeville rahdeille jotka ovat siis meille vientiä sekä tuontia

onko ministeri mahdollista edistää tätä

toisena kun näitä uusia isoja hankkeita on nyt siis vain yksi ja viime kaudelta jäi minkä toivottiin siirtyvän eu rahoitukseen pitkälti pisara elikkä iso ratahanke

arvoisa puhemies

ihan ensin täytyy korjata että meillä on käsittelyssä kuntalaki johonka palataan ensi viikolla ja sitten juhannuksen jälkeen ja missään siellä ei lue että tulee pakkoliitoksia

saan viestejä sieltä niin työntekijöiltä kuin yhtiöstä sisältä että pelko on siitä että se kokonaan pilkotaan minkä jälkeen meillä ei ole vahvaa toimijaa koska missään valtakunnassa ei elä yksityinen vaan siihen tarvitaan vahvaa valtiollista toimijaa

se että kuntien palveluita yhdistetään tehdään isommalla volyymillä on tiettävästi hyvä ratkaisu siihen että ihmisten palvelut saadaan turvattua ja kaikille saadaan edes minimipalvelut niihin kuntiin missä tällä hetkellä niitä ei ole

mutta uskon että kun me saamme valtionosuusuudistuksen tähän samaan saliin ensi keväänä niin siinä kohtaa pystytään sitten tasapainottamaan eri kuntien välillä uusin kriteerein mitenkä valtionosuuksia on järkevä jakaa

tähän talouden tasapainotukseen olisin kyllä toivonut perussuomalaisilta yleistalousnäkemystä siitä mitenkä valtion velkaantuminen taitetaan laskuun koska näillä analyyseillä näyttää siltä että minkäänlaisia uusia ratkaisuja niihin ei ole esittää vaan velkaantuminen perussuomalaistenkin mallilla vain lisääntyisi jopa enemmän kuin näillä hallituksen esityksillä sillä kaikki ne esitykset

meillä on varmaan painotuksissa erilaisia näkökulmia mutta sosialidemokraattien painotus on se että työtä pitää saada ihmisille enemmän ja sen takia jo lisäbudjetti tässä kehysten kanssa samaan aikaan käsiteltynä toi lisää työtä niin telakkojen lng terminaalien tekesin innovaatio tai uusien rahoitusmuotojen ynnä muitten avulla

työllistävien toimenpiteiden kautta mahdollista pitää on tehty vuosikymmenet ja se on ollut haasteena ja jo monet kerrat on lisätty täällä eduskunnassa sitten aina joulun aikana budjettiin

se on ihan merkittävä siitä syystä että meillä on ollut suomi jopa listalla että meillä ei ole hoidettu tätä toimintaa meillä ei ole ollut riittävästi niitä paikkoja siitä syystä että se on ollut kuntien valvonnassa ja kuntien hoidettavana

nyt tällä päätöksellä että siihen saadaan valtion tasolta kontrolli ohjaus ja myöskin rahoitus saadaan jokaiseen kuntaan huomattavasti parempi järjestelmä kuin aikaisemmin on ollut

mutta nämä edestakaispäätökset tämmöinen ongelma on ollut etenkin vaikkapa lapsilisien kohdalla jolloinka indeksisidonnaisuus joka oli täällä monen puolueen tahtotila saatiin tehtyä ja sitten se otetaan nyt pois ei väliaikaisesti vaan kokonaan

ja sitten kun me loimme uudelleen lapsivähennysjärjestelmän joka oli ollut vuosikymmeniä sitten niin sekin otetaan nyt pois

joka sukupolvi on vaihtunut kuntamuoto ja kunnan nimi mutta ehkä identiteetti on kadoksissa tai osoitetta kotiin ei löydy jos tämä on se peruste

sosialidemokraateilla on kymmenen vuotta paras hankkeen lähtömetreiltä asti ollut yhtenäinen linja vahvat peruskunnat

ei ole tarvinnut tässä kohtaa vaihtaa eikä muuttaa

arvoisa puhemies

meidän ei ole tarvinnut muuttaa me emme ole tällä hetkellä tekemässä kuntauudistusta tai näitä siirtoja aikatauluista muuten minkään nippelin takia muuttaaksemme jotakin kuntavaaleja ajatellen vaan me olemme tekemässä tätä vastuuntuntoisina ihmisten palveluista

lähi ja luomuruoka on erittäin kannatettavaa

nyt varmaan toivomme tässä yhteistyötä sitten hankintalakiin liittyvissä asioissa kun tämä yhteistarjous on ollut se ongelma missä esimerkiksi kuntien mahdollisuus hankkia lähi ja luomuruokaa on ollut ongelmallista

arvoisa puhemies

toinen näkökulma siihen voisi olla vientimme elikkä miten voisimme tukea sitä luomuruuan vientiä koska se on myöskin varsin suosittua tuolla euroopan puolella

arvoisa puhemies

sosialidemokraatit ovat aina ajatelleet ihmisten palveluiden tasa arvoa niin että se ei ole kukkaron paksuudesta eikä asuinpaikasta kiinni minkälaiset palvelut saa

pientä huolta on kuulunut vesihuoltotöiden vähennyksestä koska muistamme kaikki edelliseltä kaudelta jätevesiasetuksen ja siihen liittyvät ongelmatiikat

me haluamme että kunnat ovat vahvoja myös tulopuolelta ja niinpä haluamme muuttaa verotusta niin että kunnilla on enemmän mahdollisuuksia itse järjestää ne palvelut

itselleni tämä asia on hyvin selkeä ja tuen tässä kohtaa hallituksen esitystä sillä avoliitto on hyvin käytetty muoto yhdessä elämiseen ja toivottavasti näin myös tuemme jatkossakin

en ymmärrä myöskään näkökulmaa siitä että peruste lain kaatamiseksi on se että nykyinen oikeuskäytäntö on jo tätä ja että tapauksia oikeudessa on näin vähän

samaan aikaan työttömyys kasvaa yhä suuremmassa määrin ja nyt tämän talven aikana myöskin lomautukset tulevat realisoitumaan irtisanomisiksi eikä vienti suomessa ole kasvanut siinä määrin kuin muissa saman tyyppisissä maissa muun muassa ruotsissa ja saksassa on jo tapahtunut

me haluamme myöskin kunnallista demokratiaa ja niinpä muun muassa erilaiset alueelliset valtuustot tai tämä vaalipiirimalli tai joukkoistaminen muilla keinoin teknisin välinein ovat kaikki meidän asialistallamme

perusteet siihen että muutettaisiin jotakin olennaista

vaikka alkuaan talouskriisi onkin ulkomailta lähtöisin olisi myös kotimaisella talouspolitiikalla niin haluttaessa voitu tehdä huomattavasti enemmän

jos meillä jo tällä hetkellä erityisesti tuloverotuksessa ja kelan etuuksissa on avoliitto määritelty ja se huomioidaan esimerkiksi ihmisen tuloissa ja etuuksien määrittelemisessä eri tavoin kuin yksineläjällä niin miksipä sitten ei myöskin omaisuuden jakamisessa

me emme ajattele että tällä saadaan yhtään euroa valtion tai kunnan kassaan jäämään vaan tämä on enemmän palveluiden säästöohjelma

nyt on kuitenkin valittu linja tämän hallituksen osalta tukea niitä ihmisiä joilla jo omaisuutta ja rahaa ja palkkaa on

tämä on pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan säästöohjelma sillä meidän ajatuksemme vie siihen että näillä keinoilla jotta meillä on vahvemmat kunnat mikä tarkoittaa vahvempia palveluita voimme sitten säästää ja parantaa sitä palvelujen tasoa mitä ihmisille ollaan tarjoamassa

tässä kohtaa ei ollenkaan ole tulossa samanlaista oikeutta kuin avioliitossa vaan erityistapauksissa kun on kyseessä perusteeton hyöty siitä omaisuudesta joka on juuri hankittu yhdessä eläessä

samalla toteutetaan yrityksille ja muille tahoille hallitusohjelmassa annetut lupaukset riippumatta siitä että seurauksena näyttää olevan palveluiden heikentäminen kaikkien kansalaisten osalta

täällä muutamat puheenvuorot opposition puolelta ovat keskittyneet jotenkin kummallisesti siihen että ensin oli kritiikkiä että ei saatu keskustella eduskunnassa

suomen talouspoliittinen linja onkin saanut kritiikkiä oecdltä eu komissiolta hieman kritiikkiä myöskin eduskunnan puhemieheltä kehyksiin liittyen niin kuin pääministeriltä ja suomalaisilta talousasiantuntijoilta

ymmärtääkseni tässä on mahdollisuus kiistatapauksissa mennä tämmöiseen pesänjakajan määrittämiseen jonka kautta sitten tämä tilanne ratkaistaisiin

nyt on saatu keskustella eduskunnassa jotenka tulee kritiikkiä siitä että saadaan keskustella eduskunnassa millä muodolla onko se tiedonanto vai onko se pääministerin ilmoitus

sen takia pelkoa siitä että automaattisesti aina näissä tapauksissa tulisi joku tilinselvittäjä tai parisuhteen tutkija paikalle ei ehkä minun mielestäni ole edes kohtuullista sanoa tässä salissa

taitavat olla ainoat tämän talouslinjan puolustajat valtiovarainministeri katainen ja oma esikuntansa valtiovarainministeriössä

veroelvytykseen ei ole myöskään minkään näköistä vahvistusta muualta maailmasta että se toimisi ainoana keinona talouslamasta selviämiseksi kulutusta nostamalla sillä suomessakin kulutus on itse asiassa kääntynyt negatiiviseen puoleen

arvoisa puhemies

valitettavasti näyttää nyt siltä että tapahtuu se edellisen laman toisinto jolloin työttömäksi silloin jääneet nuoret ovat yhä edelleen niitä pitkäaikaistyöttömiä jotka eivät ole missään kohden sitoutuneet tai päässeet työelämään kiinni

tässä välikysymyksessä palataan takaisin niihin muutamiin aikaisempiin välikysymyksiin ja niihin keskusteluihin joissa suomen eduskunta on päässyt joka kerta kun euroopan unionin talouskriisin asioita on käsitelty myös tässä salissa näihin asioihin puuttumaan ja hyvä niin

näin ollen nämä kritiikin kohdat tältä illalta kuultuna eivät ole minua vakuuttaneet vaan jatkamme yhä edelleen hallituksen hyvin valmistelemalla linjalla

tähän tarvitaankin siis pikaisesti toimia ja ne toimet ovat koulutusta työpaikkoja tukipaikkoja työharjoittelua ja työpajoja mutta niiden toteuttamiseen tarvitaan myöskin resursseja ja ihan yksinkertaisesti jo pelkästään ohjausta työvoimahallintoon

muistutan myöskin lähtökohdasta joka oli yhdysvaltain finanssikriisi joka laajeni eurooppaan ja talouskriisiksi ja toinen syy siihen oli tietenkin se että euroopan unionin sisällä tehdyistä sopimuksista ei pidetty kiinni

työllisyyden ja viennin turvaamiseksi tarvitaan vahvoja keinoja jotta nykyinen teollisuus voisi täällä toimia muun muassa energiaverotukseen ja vaikkapa telakoille nopeuttamalla telakoiden tilauksia

tilanne on tukala niin täällä meillä hetken päästä tätä päätöstä evmstä tehtäessä kuin kaikissa euroopan maissa ihan samalla tavalla niissä jotka anovat tukea kuin niissä jotka sitten tuesta joutuvat päättämään

eri maissa on tehty hyvin erityylisiä ratkaisuja talouslamasta selviämiseksi ja suomen linja on ollut jättää satsaamatta kuntatalouteen ja julkisiin investointeihin kuten muun muassa norjassa on tehty ja norjan mallissa on selvitty näin huomattavasti paremmin

on samanaikaisesti muistettava että nyt on päästy tai jouduttu tekemään myöskin monia pikaisia uudistuksia niin finanssivalvontaan pankkien riskianalyyseihin pelisääntöihin arvopaperimarkkinalainsäädännössä kuin moneen muuhun asiaan muun muassa tämmöisten isojen systeemiriskisten pankkikriisien välttämiseksi

nyt elvytys on jopa negatiivista sillä samanaikaisesti kun kuntien verotus kasvaa sekä kuntaverotuksen että kiinteistöverojen puolella myöskin kuntien investoinnit on laitettu lähes täysin jäihin jotenka kokonaispanostus jää hyvin heikolle

plussana voi tietenkin nähdä sen että tässä samalla on pystytty edistämään rahoitusmarkkinaveroa pankkiveroa ja niitä muita välineitä joita sosialidemokraatit ovat ajaneet koko euroopan tasolla jo kauan ennen tätä kriisiä mutta niitä ei ole ollut käytössä vaikka niillä olisi voitu ehkä varautua hieman näitten maksamiseen

sosialidemokraattien linja olisi ollut toinen

tästä syystä politiikka on tietenkin otettava mukaan tähän eurokriisin hoitoon ja näin se on vahvasti tullut niin kuin nyt myös nähdään evmn päätöksentekojärjestelmässä jossa maiden päämiehet ja valtiovarainministerit ovat sitten päätöksiä tekemässä eivätkä pelkästään yhtiöiden hallitusten jotkut virkamiehet

alueellisesti on suuria eroja ja olisinkin olettanut että hallitus olisi satsannut investointeja niille alueille joilla työpaikkoja on menetetty kaikkein eniten

meillä vapaa kenttä on markkinoiden avulla niin sanotusti itsevalvontana itsesäätelynä hoitanut tätä tähän mennessä ja tässä on lopputulos

rekkaparkki jonka piti olla jo valmiina liikennepoliittisen selonteon mukaan ei lähtenyt käyntiin tänä vuonna eikä nyt hallituksen esittämänä lähde myöskään ensi vuonna siitä huolimatta että tälläkin hetkellä siellä seisovat kilometrien jonot ja paikalliset ihmiset kärsivät ja koko liikenneturvallisuus on siellä suurena kysymyksenä

siitä syystä on nyt otettava myöskin luja ote kaikissa niissä maissa joissa yritämme tätä viedä eteenpäin

toivon että näissä kaikissa maissa myöskin se solidaarisuusajatus tarkoittaa sitä että ollaan oman maan kansalaisille solidaarisia

eräänä kysymyksenä on myöskin se että tulli suomen puolella on pahasti ruuhkautunut

venäjän puolella tilanne on hyvä

ne valmistuvat ensi vuoden aikana

se on aivan liian suuri määrä ja siihen meillä tulee olla solidaarisuutta niin että ne maat pystyisivät auttamaan ja investoimaan nostamaan työllisyyttä ja sitä kautta nousemaan jaloilleen

toivonkin siis että ainoa hanke joka on tällä hetkellä jo hieman edennyt kotolahden ratapiha saa sen loppurahoituksensa eikä rasita kokonaisuudessaan kuntataloutta jotta meillä edes laivoista lähtevä rahti voisi hieman kulkea eteenpäin

tähän esitykseen sisältyy vastalause jonka ovat allekirjoittaneet sosialidemokraatit vihreät ja vasemmistoliiton ryhmä hallintovaliokunnassa

huolestuneena katselin semmoisia lehtiartikkeleita mitkä tulivat euroopasta uhkaa että schengen alueen liikkumista ruvettaisiin rajoittamaan ja monia muita tämmöisiä toimia jotka olisivat hyvin kielteisiä myöskin suomen viennin ja suomalaisten työllisyyden kannalta

kuntatalousohjelma joka on aikaisemmalla hallituskaudella tehty on hyvä runko nykyisin hahmottaa koko kunta alan haasteellista taloustilannetta

kysymykseen onko perussuomalaisilla halu saada suomi ulos eurosta en ole kuullut vielä vastausta mutta alkaa vahvasti siltä vaikuttaa sillä jos se logiikka menee niin että jokainen valtio joka on ongelmissa laitetaan ulos eurosta niin siellä ei ole kovin montaa maata hetken päästä jolloinka euroa ei enää ole olemassa

sitä on arvioitu myöskin sen hintaa mikä se on

arvoisa puhemies

nyt toivon ja uskon että evm joka on tässä loppuillasta käsittelyssä tulee voimaan pikaisesti heinäkuussa niin kuin aikataulussa on nyt nopeutetusti suunnitelmissa jolloinka sitä voitaisiin käyttää espanjan tukemiseen

tulin tänne puhujakorokkeelle siitä syystä kun ajattelin että tuo aika ei riitä koska minä olen niin hämmentynyt tästä keskustelusta ja itse asiassa niistä keskusteluista joita on tässä käsittelyn aikana käyty eläkeyhtiöiden kanssa jotka ovat vielä hämmentyneempiä tästä koko tilanteesta

ongelmallisia ovat useammat kohdat ja yksi osa näistä perusteista sillä varhaiskasvatuslain muutos on otettu perusteeksi tämän valtionosuusperusteen muutoksena

kaikesta tästä huolimatta toivon että olemme myöskin oppineet jotakin

ainakin näiden välineiden osalta evm on huomattavasti ervvtä parempi ja huomattavasti parempi niin kuin edustaja lohi täällä totesi kuin se suora kahdenvälinen laina jolla ei ole minkäänlaisia vakuuksia eikä ensisijaisuutta jos jotakin sitten vaikkapa tässä tapauksessa kreikassa tapahtuu

tässä kohtaa on kysymys siitä että tehdään ennakollisesti tätä muutosta kunnissa tai jos se laki menee läpi niin eivät ne vaikutukset ole vielä mahdollisia ja missään tapauksessa ne eivät ole tammikuun alusta asti voimassa

ja nyt tämä valtionosuusmuutosperuste varhaiskasvatuslain muutoksena tulee tammikuun alusta voimaan

sen takia minä olen niin hämmentyneenä että ajattelin että nyt joudun ottamaan itse aikalisän kohta koska peruste minkä takia tätä tehdään on että työeläkejärjestelmän riskinhallintakyky vahvistuu

nyt minulla kuulkaa herää semmoinen epäilys onko tässä taustalla joku koko meidän työeläkejärjestelmää vastaan taisteleva voima koska siltä se alkaa nyt kuulostaa

ja kolmantena on tietysti se että suuret kunnat ja monet pienemmätkin kunnat ovat tällä hetkellä päättäneet että ne eivät ota käyttöön tätä varhaiskasvatuslain muutosta

minun mielestäni koko työeläkejärjestelmän hyväksyttävyys ja ylläpito myös tulevaisuudessa on se linja minkä takia tämä hallituksen esitys on tehty ja minkä takia nämä edelliset väliaikaiset esitykset edellisen hallituksen kohdalla tehtiin